investointeihin kannustetaan tuplaamalla väliaikaisesti investointien poisto oikeus

myös kasvuyrityksiin sijoittamista eli niin sanottuja bisnesenkeleitä kannustetaan erityisellä verohelpotuksella jossa puolet sijoitetusta summasta voi vähentää heti saman vuoden pääomatulojen verotuksessa

myös pääomasijoitusten hankintameno olettamaan tehdään investointeja edistävä väliaikainen kannustin eli sijoituksesta saatua mahdollista voittoa verotetaan väliaikaisesti kevyemmin

on kuitenkin todettava että uuden kasvun luomisessa meillä on vielä työsarkaa jäljellä jotta suomi on tulevaisuudessa yhä kannustavampi yhteiskunta

velkaantumisen taittaminen edellyttää paitsi uutta talouskasvua myös työllisyyttä

on surullista kuulla että oppositio ei kanna ollenkaan huolta siitä että jättäisimme tarjoamatta mahdollisuuden jota korkeakoulut ovat itse hyvin pitkään toivoneet

väestömme ikääntyessä ja huoltosuhteemme muuttuessa poikkeuksellisen epäedulliseksi meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta pysyvästi työelämän ulkopuolelle

hallitusohjelmassa sovittu nuorten yhteiskuntatakuu saa nyt kehysriihen päätösten myötä merkittäviä lisäpanostuksia feta sekä oppisopimuskoulutuksen että ammatilliseen

siitä on kyse

kehysriihessä sovittiin koulutuksellisista lisäpanoksista joilla toteutetaan yhteiskuntatakuun ohessa väliaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma

olen pidemmän aikaa puhunut sen puolesta että yleisen työllisyyspolitiikan painopistettä siirrettäisiin nimenomaan nuorten nopeaan aktivointiin

vaikutus on suurimmillaan nuorten työttömien kohdalla joiden osalta työttömyyden pitkittyminen johtaa suuriin välillisiin kustannuksiin

kaiken kaikkiaan hallituksen erityissatsaus nuoriin uuden kasvun ohella on satsaus tulevaisuuteen ja työn ensisijaisuuden periaatteen edistämiseen nuorten elämässä

kataisen hallitusohjelma tukee tampereen raitiotien suunnitelmaa ja valtion osallistumista ratikan rahoitukseen samoin liikennepoliittinen selonteko jossa on jopa suoraan kirjattu tuki tampereen ratikalle

taannoisesta valitettavasta maneesionnettomuudesta alkunsa saanut hevostallien maneesien rakennusmääräysten tiukentaminen on asettanut monet talliyrittäjät ja seurat ahtaalle

ympäristöministeriö on asettanut laajarunkoisten hallien kattorakenteita ja niiden turvallisuutta pohtimaan työryhmän

nyt tampereella on kuitenkin herännyt suuri huoli siitä että tampereen ratikan rahat oltaisiinkin siirtämässä länsimetron taakse

turvallisuus on tietysti ensisijaista mutta vaarana on että kukaan ei ole miettinyt miten hevosala ja yritykset selviävät näistä äkillisistä ja valtavista kustannuksista ja miten tämä vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin ja harrastuksen kustannuksiin

voisiko ministeri vielä nyt vahvistaa että valtion mukanaolo tampereen ratikassa ei ole vaarassa tai tilanne sen osalta ei ole muuttunut

evästänkin ministeriötä tutkimaan löytyisikö joitakin tukimuotoja tämän äkillisen hevosalaa ja ratsastusharrastusta kohdanneen haasteen ratkaisemiseksi

koulutuksen suhteen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä avainasemassa on se että kaikki jatkavat perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle

niukkojen resurssien hupeneminen koko ikäluokan mekaaniseen pakkoon ja toisen asteen maksuttomiin oppikirjoihin ja oppimateriaaleihin jättäisi vaille riittävää tukea juuri ne nuoret joiden koulutiellä on eniten kiviä

syrjäytymistä ei voi estää lailla vaan tarvitsemme aidosti yksilöllistä tukea ja ohjausta syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen

koko ikäluokkaan kohdistuva pakkovuosi vain siivoaa avuntarpeessa olevien ongelmat vuodella eteenpäin ilman että varsinaisiin ongelmiin löydetään ratkaisuja

tärkeintä on nyt panostaa ennaltaehkäisyyn ja yksilölliseen tukeen sekä huolehtia hallituksen lupaaman koulutustakuun toteutumisesta ammatillisten opiskelupaikkojen riittävyydestä sekä oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä houkuttelevammaksi

ylimääräinen pakkovuosi ja sen myötä koko ikäluokan maksuttomat oppimateriaalit eivät kuitenkaan palauta vuosia pinnannutta takaisin koulunpenkille

vain yksilöllinen tuki ja erilaiset vaihtoehdot sekä nyt sovittujen ja käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen nimenomaan putoamisvaarassa oleviin nuoriin koko ikäluokan sijaan

keskustelu on päättymätön eduskunta hyväksyi mietinnän mietintöön sisältyvän kannan asia loppuun käsin

arvoisa puhemies

snellmania mukaillen voidaan sanoa että pärjätäkseen pienellä kansakunnalla on oltava jotakin erityistä ja laadukasta annettavaa

koulutus on aina panostus tulevaisuuteen se on kannattava sijoitus joka kasvaa korkoa moninkertaisesti sekä yksilön että yhteiskunnan hyväksi

lapsen oppimispolun kannalta on tärkeää että varhaiskasvatus ja siirtyminen alakouluun muodostavat selkeän kokonaisuuden

varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen osalta lainsäädännön valmistelu hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön ensi vuoden alusta

samalla haluan ilmaista huoleni hallinnon siirron mahdollisesta vesittymisestä puuttuvien resurssien vuoksi

arvoisa puhemies

vaikka oppimistulokset ovat meillä maailman huippua perusopetusta on päivitettävä

reppuunsa älypuhelimen tai ipadin pakkaava koululainen tarvitsee nykyisin tyystin erilaista opetusta kuin muutama vuosikymmen sitten

hallitus ei ole jäänyt seisomaan toimettomana ja olenkin todella tyytyväinen päätökseen jatkaa perusopetuksen kehittämistä haastavasta taloustilanteesta huolimatta

kouluviihtyvyyttä on parannettava myös siten että opettajat saavat tarvittavat keinot työrauhan turvaamiseksi kouluissa

opettajat tarvitsevat sekä lisävaltuuksia että uusia keinoja puuttua häiriöihin ja kiusaamiseen

arkijärjen käytön on oltava sallittua jopa suotavaa

kiusaaminen on edelleen vakava ongelma kouluissamme ja pidän tärkeänä että kaikkeen oppilaisiin kohdistuvaan kiusaamiseen puututaan

laki oikeuttaa opettajan ilmoittamaan kuulemastaan kiusaamisesta lapsen vanhemmille ja on tärkeää että aikuiset opettajat ja vanhemmat puuttuvat asiaan välittömästi

arvoisa puhemies

koulutuksen osalta kannatan painokkaasti myös nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistamista jotta nykyistä useammalle nuorelle avautuisi sitä kautta koulutus ja työelämäväylä

olenkin erityisen tyytyväinen hallituksen päätökseen vahvistaa nimenomaan nuorten oppisopimuskoulutusta

oppisopimuskoulutusta on toistaiseksi hyödynnetty liian vähän vaikka samaan aikaan tuhannet nuoret ovat jääneet vaille opiskelupaikkaa

on hienoa että esteitä koulutuksen laajentamisen tieltä karsitaan ja yritykset pääsevät tarjoamaan nuorille sujuvan väylän opintielle ja työelämään

nuorten yhteiskuntatakuu on mitä parhain esimerkki ennalta ehkäisevästä toiminnasta ja se vahvistaa työn ensisijaisuuden periaatetta nuorten elämässä

työurien pidentämisenkin näkökulmasta lukion on luontaista tehdä yhteistyötä korkeakoulujen suuntaan

lukiokoulutus on päivitettävä vastaamaan tämän päivän oppimis ja osaamistarpeita

talousarvioesitys tukee vahvasti lasten ja nuorten yksilöllisiä mahdollisuuksia ponnistaa opinnoissaan ja elämässään eteenpäin

suomella ei ole varaa siihen että yrittäjät jättävät investointeja tekemättä ympäristölupien käsittelyn hitauden vuoksi

ympäristöministeri grahn laasonen on ansiokkaasti ryhtynyt toimiin lupaprosessien sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi

ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus osaltaan edistää tavoitetta

kysyn ministeriltä

miten erinomaisesti alkanutta työtä lupaprosessien vauhdittamiseksi ja turhan byrokratian purkamiseksi ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä jatketaan

arvoisa puhemies

puolustusvoimissa on tehty paljon töitä jotta keskeyttämisprosentit saataisiin alhaisiksi

puolustusvoimien näkökulmasta on tietysti aivan oikein ja tarkoituksenmukaista katsoa asiaa vain ja ainoastaan maanpuolustuksen ja puolustusvoimien tehtävien kautta

kun tilannetta katsotaan koko yhteiskunnan tulevaisuuden haasteiden ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta yhteiskuntatakuun hengessä kokonaistaloudellisesti voisiko olla niin että karkeasti sanottuna ne jotka oman tulevaisuutensa kannalta varusmiespalvelusta kaikista eniten tarvitsisivat eivät sitä suorita

tyttöjen koulutus on keskeisessä asemassa hyvinvoinnin edistämisessä köyhyyden torjumisessa ja väestönkasvun hillitsemisessä

koulutuksen avulla vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä naisten mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästään ja osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon

suomalainen koulujärjestelmä ja opettajankoulutus puolestaan ovat maailman huippuluokkaa

kysynkin ministerin näkemystä siihen miten suomalainen koulutusosaaminen hyödynnetään nykyistä paremmin kehitysyhteistyössä ja millaisia suunnitelmia hallituksella tähän on

arvoisa puhemies

suomi huolehtii omasta uskottavasta puolustuksesta sekä osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön ja kansainväliseen kriisinhallintaan

kaikissa oloissa suomella on oltava uskottava itsenäinen puolustuskyky joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen

suomi ylläpitää ja kehittää toimintaympäristöönsä mitoitettua puolustuskykyä

uudistus koskee sekä puolustusvoimien toimintaa että rakenteita

puolustusmateriaalin hinnan nopea nousu ja kaluston vanheneminen eivät mahdollista nykyisten suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa koska puolustuskyky edellyttää riittäviä materiaalihankintoja

rauhanajan varustuskuntarakenne ja koulutusjärjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan puolustusvoimien sodanajan tarpeiden mukaisesti

arvoisa puhemies

maanpuolustuksessa puolustusvoimien suorituskyky on kaikista olennaisinta

tavoite onnistuu vain ohjaamalla puolustusvoimien voimavaroja olennaiseen

mekaaniset säästöt ilman strategista ajattelua eivät riitä

kovan ytimen turvaaminen edellyttää luopumista toissijaisista toiminnoista ja yksiköistä

puolustusvoimauudistuksessa joudutaan arvioimaan aivan kaikkea puolustusvoimain keskeistä toimintaa

puolustusvoimien rakenne ja siitä koituvat palkkamenot tavanomainen toiminta kuten kertausharjoitukset sekä materiaalihankinnat ovat kaikki suurennuslasin alla

ikäluokkien pieneneminen tarkoittaa että tulevina vuosina puolustusvoimissa on koulutuksellista ylikapasiteettia jos jatketaan nykyrakenteella

miksi siis lämmittäisimme seiniä ja ylimääräisiä varuskuntia sen sijaan että niukkenevat resurssit käytettäisiin suomen puolustamiseen

puolustetaan siis mieluummin maata

paikallisesti varuskunnilla on tunnearvoa ja aluepoliittista arvoa ymmärrän sen varsin hyvin

arvoisa puhemies

puolustusvoimien uudistuksessa on erityisesti vaalittava maassamme perinteisesti korkealla ollutta maanpuolustustahtoa

tässä vapaaehtoinen maanpuolustus on avainasemassa

siksi on hyvin tarpeellista että puolustusministeriön momentille eduskunnassa tehdyt lisäykset kohdistuvat vapaaehtoiseen maanpuolustukseen jonne suunnattiin merkittävä lisäpanostus

arvoisa puhemies

viime viikolla uutisoitiin että vtvn selvityksen mukaan nuorisotakuulle asetettuja tavoitteita ei vielä saavutettu ensimmäisen vuoden aikana

kokoomuksen ehdottama koulutussopimus on nostettava jälleen esille ja käyttöön työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja nuorisotakuun toteuttamisessa

monelle nuorelle joka ei koulunpenkillä viihdy kuitenkin työssä ammatin oppiminen on osoittautunut hyvin tulokselliseksi tavaksi työllistyä

miten työ koulutussopimuksen käyttöönottamiseksi voisi edistyä ja osaltaan auttaa meitä nuorisotakuun toteuttamisessa

toivotan ministerille menestystä tuleviin kevään neuvotteluihin niin että puolustusmenoihin ei enää kohdistuisi lisäsäästöjä

jotta yksilön ja yhteiskunnan kannalta kalliiksi tuleva harhailu vältettäisiin tarvitaan toimivaa opintojenohjausta

muun muassa sivistysvaliokunta on kannanotossaan todennut että toimivan opintojenohjauksen puute on selkeä ongelma erityisesti lukiokoulutuksen osalta

ministeri virkkunen käynnisti viime vaalikaudella ansiokkaasti opintojenohjauksen kehittämishankkeen ja sen loppuraportti on valmistunut kesäkuussa

nyt on siis tietoa ja on aika ryhtyä toimiin lukioiden opintojenohjauksen kehittämiseksi ja koko lukiokoulutuksen kehittämiseksi

arvoisa puhemies

budjetissaan hallitus on vastuullisesti lähtenyt siitä että oma pesä on laitettava kuntoon jotta kestämme paremmin maailmantalouden myllerrykset

meidän on tärkeä pitää yllä suomen kilpailukykyä ja luottamusta siihen että pystymme hoitamaan velvoitteemme kaikissa tilanteissa

lisätoimiin tartutaan hallitusohjelman mukaisesti mikäli taloustilanne niin vaatii ja valtion velkaantuminen ei näytä kääntyvän laskuun

tällä tietoa lisäsopeutustoimiin joudutaan tarttumaan viimeistään kevättalven kehysriihessä

suomi on pitkään lykännyt lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen tarkoitettujen palveluiden kuntoon laittamista

talous ei ole itseisarvo vaan välttämätön edellytys hyvinvointimme ylläpitämiseksi kestävästi

se on todella hyvä asia

arvoisa puhemies

rakenteellisten uudistusten ja menojen tarkastelun lisäksi enemmän suomalaista työtä ja aitoja työpaikkoja on lopulta ainoa tie siihen että hyvinvointi voidaan turvata kestävästi kuormittamatta kohtuuttomalla velka ja verotaakalla nykyisiä ja erityisesti tulevia työtätekeviä sukupolvia

tulevaisuudessa onkin oleellista varmistaa se että suomeen saadaan tarvittavat palvelut väkivallan uhreille ja turvakotipaikkojen määrä saadaan nostettua euroopan neuvoston suositusten tasolle

ennaltaehkäisyyn ja erilaisiin matalan kynnyksen palveluihin panostaminen kannattaa ja se myös vähentää näiden järeämpien palveluiden tarvetta

työntekoon ja yrittämiseen kannustavia elementtejä on vaalittava ja kannustavuutta myös parannettava erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina

oppositio ei tunnu edelleenkään hahmottavan että ihmisten toimeliaisuutta yrityksiä ja perheitä ei saa verottaa kuoliaaksi

hallitus on päättäväisesti sitoutunut etsimään konkreettiset ratkaisut suomalaisen hyvinvoinnin pelastamiseksi taloudellisesti kestävällä tavalla

edustaja tiilikainen oli suorastaan valmis heittämään pyyhkeen kehään kun totesi euroopan taloutta koskien keskustan eilisessä ryhmäpuheenvuorossa että on luovuttava kasvun ihanteesta

talouskasvu ei ole ideologia vaan välttämätön työväline hyvinvoinnin ylläpitämiseen